me olemme kertoneet että me suhtaudumme kriittisesti tähän ydinvoiman lisärakentamiseen mutta se arvio tehdään sitten kun on käyty kaikki ne prosessit läpi mitä ministeri vapaavuori tässä kuvasi

miten estetään valinnaisuuden ja taso opetusryhmien lisäämisen mukanaan tuoma oppilaiden lisääntyvä eriarvoisuus

olisi ollut erikoinen tilanne jos olisi ensin leikattu etsivän nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoja ja sitten olisi tullut tämä käyttöön

meidän pitäisi laajentaa väliyhteisölain soveltamista siten että alhaisen verotuksen maassa keinotekoisesti näytetty tulo verotettaisiin suomessa tai esimerkiksi ottaa mallia ruotsista

siellä haetaan sitä omaa uraa siihen arkipäivään sitä rytmiä ja sitä kautta pikku hiljaa tulee mahdollisuus siihen että mennään koulutukseen mennään työpaikkaan

mitä teille merkitsevät demokratia sananvapaus ja lehdistönvapaus

poistetaan porsaanreiät korkojen verovähennysoikeutta rajoittavista säädöksistä

tarvitaan myös viranomaisyhteistyötä viranomaisten yhteistyöverkostoja etteivät nuoret juokse viranomaiselta toiselle mutta kukaan ei ota kokonaisvastuuta

vastauksessaan välikysymykseen pääministeri kiviniemi toistelee oikeistolaista retoriikkaa siitä että meiltä katoavat työpaikat ja hyvinvointi jos yritysten verotusta ei entisestään kevennetä

antaako hallitus näiden lukujen valossa esityksen jossa luovutaan kymmenien miljoonien eurojen pääomatulojen aliverotuksesta ja pääomatuloja aletaan verottaa progressiivisesti kuten muitakin tuloja

tässä kaksi konkreettista esimerkkiä mihin te varmasti nyt tartutte

tilastot pääministeri kiviniemi osoittavat koruttomasti että yritykset eivät kanna yhteiskuntavastuutaan vaan haluavat pumpata valtavat voitot omistajilleen välittämättä suomalaisesta työstä ja hyvinvoinnista

tässä keskustelualoitteessa mainitaan kakkostyypin diabeteksen liikkumattomuudesta aiheutuvan toisen tyypin diabeteksen kulut

arvoisa rouva puhemies

arvoisa rouva puhemies

pääministeri kiviniemi ei vastannut suoraan kysymykseen siitä onko suomen hallitus valmis alistamaan budjetin eu valtaan mikä voi merkitä että eu alkaa leikata meidän työttömyyskorvauksia tai eläkkeitä

meidän pitää tukea myös tulevia korkeakulttuureita

pääministeri kiviniemeltä ja valtiovarainministeri kataiselta on ilmeisesti jäänyt kokonaan tutustumatta siihen miten osingot ja investoinnit ovat kehittyneet

on tärkeää että me keskustelemme täällä siitä miten onnistumme nykyistä paremmin turvapaikan saaneiden ja muiden maahanmuuttajien kotouttamisessa

saksan ja ranskan esitys sisältää myös ajatuksen siitä että eläkeiästä päätettäisiin suomen rajojen ulkopuolella

minun mielestäni nämä kaksi lukua jo osoittavat että yksin liikunta ja urheilubudjetilla tai liikunta ja urheilutoimella ei tähän asiaan pystytä puuttumaan vaan siihen tarvitaan paljon suurempi joukko

ek vain haki tietä millä he pääsivät tavallaan kerman kuorimaan päältä ja kaatamaan neuvottelut

yhteiskunnassa on liikaa vääriä väitteitä huhuja suoranaisia valheita joita levitetään maahanmuuttovastaisuuden nimissä

tästä ennen muuta syytän tietysti palloliiton puheenjohtajaa kun ministerin ansiota sen sijaan on se että koripallossa ja lentopallossa me pärjäsimme

kun kuunteli edustaja eerolan avauspuheenvuoroa niin ainoa mikä tuli mieleen oli se että kun kaikki lupaukset on petetty kun jokainen luvattu asia mikä ennen vaaleja luvattiin on myyty niin ainoa mitä on jäljellä on maahanmuuttokriittisyyden kauniiseen sanaan puettu maahanmuuttovastaisuus jolla pyritään piilottamaan se miten on kaikki muu petetty

ensimmäisenä nostan opetuspuolen koululiikunnan

silloin elinkeinoelämää paperiteht paperit teollisuus laittoi työnantajat laittoivat työsulun seitsemäksi viikoksi paperikoneet kiinni

suomalaiset suuret yritykset ovat siis miljardimitassa investoineet ulkomaille ja maksaneet voittonsa osakkailleen osinkoina kun taas suomeen on investoitu olemattoman vähän ja toimintaa täällä on supistettu

jos katsoo näiden leikkauksien vaikutuksia niin valtiovarainministeriön apulaisbudjettipäällikkö juha majanen on todennut että lyhyellä tähtäimellä tämä pakkolakipaketti heikentää työllisyyttä ja hyydyttää kasvua

ei silloin oltu näistä kuluista huolestuneita

pääministeri kiviniemi oletteko te valmis tuomaan eduskunnalle tiedonannon jonka päätteeksi äänestetään siitä hyväksytäänkö se että eu alkaa näpelöidä suomen budjettia ja se että eu nostaa suomalaisten eläkeikää

edustaja zyskowicz nyt sekoittaa kaksi asiaa selkeästi

sasin väite siitä että kun me vaadimme lakien noudattamista verojen maksamista se on maahanmuuttajavastaista minusta se on todella törkeä ja ala arvoinen väite

käteen lyödään ainoastaan irtisanomisilmoitus

vuosien mittaan muun muassa puunjalostusteollisuus ja teknologiateollisuus ovat vieneet tuhansia työpaikkoja ulkomaille

on tärkeää kuitenkin että emme panosta vain huippu urheiluun vaan ennen muuta ruohonjuuritasolle lasten ja nuorten urheilumahdollisuuksiin liikuntamahdollisuuksiin

vaikka tuntijaossa ollaan liikuntatuntien määrää lisäämässä niin se ei ratkaise tätä ongelmaa vaan meidän pitää saada lapset liikkumaan välitunneilla

eikö nyt pitäisi ottaa lusikka kauniiseen käteen vetää nämä taloutta ja työllisyyttä huonontavat pakkolakiesitykset pois ja tätä kautta on mahdollisuus saada hyvä ratkaisu aikaan

moskovan kirjeenvaihtajan yllättävä työsuhteen lopettaminen sopii ajallisesti liian hyvin yhteen ministeri jyrki kataisen esittämän rajun kritiikin kanssa joka suuntautui toimittajaa sekä riippumatonta ja vapaata lehdistöä kohtaan

jos verrataan eurooppalaiseen tasoon suomessa on erittäin helppoa panna pysyvissä työsuhteissa olevia pihalle ottaa osa aikaisia tilapäisiä vuokratyöntekijöitä tilalle

arvoisa rouva puhemies

kerättyään isot voitot suomessa tehdyn työn avulla suuret yhtiöt siis vievät työtä suomesta ulos

taataan että jokaisella lapsella ja nuorella on mahdollisuus harrastukseen taloudellisesta tilanteesta riippumatta

eikö olisi järkevää kun kouluilla on liikuntatiloja ja kouluilla on pihat että tämä liikkuminen jatkuisi heti koulupäivän jälkeen jatkettuna koulupäivänä eikä niin että monesti aika pienetkin lapset ja nuoret menevät kotiin muutamaksi tunniksi odottamaan sitä että vanhemmat pääsevät töistä kotiin ja vievät sitten autolla harjoituksiin

meidän pitää ryhtyä kun turvapaikanhakijoita tulee tänne suomeen kotouttamaan ja kouluttamaan heitä heti

mutta ministeri sinnemäki onko teidän mielestänne rasismia ja maahanmuuttovastaisuutta se jos vaaditaan että veroja maksetaan työehtosopimusten mukaisia palkkoja maksetaan ja työolosuhteet ovat sellaiset kuin kaikilla pitää olla työmailla

historiallinen se oli ainakin siinä mielessä että sitä vastustivat niin opiskelijat opettajat ja muu henkilökunta kuin professorit

mutta jos katsotaan sitä miten tuntijakoa ollaan nyt kehittämässä niin hallitusohjelmassa on kirjattu se että taito ja taideaineita tullaan lisäämään

sitä kautta työllistyminen parantuu

suurin osa osa saa turvapaikan osalle ei kuulu turvapaikkaa mutta tärkeää on aloittaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien jotta voivat kotoutua ne jotka jäävät suomalaiseen yhteiskuntaan

ei oppositio pelottele tai mörköjä jahtaa

viime keväänä kun vasemmistoliitto jätti vastalauseen tästä yliopistolaista totesimme että se heikentää henkilöstön asemaa ja riippumattomuutta ja tuo bisnesmallin yliopistoihin

mutta jos me leikkaamme työttömien perusturvaa niin se ei paranna työn vastaanottomahdollisuuksia mutta se heikentää ihmisten toimeentuloa työttömien jotka jo nyt ovat kurjassa asemassa

kun katsotaan tutkimuksia niin pisa tutkimusten mukaanhan me saamme tietojen ja taitojen osalta maailman parhaita tuloksia mutta kouluviihtyvyydessä me olemme niin kuin edustaja totesi siellä itä euroopan tasolla ja näiden lisääminen voisi lisätä sitä viihtyisyyttä koulussa sitä että kaikki saavat onnistumisen kokemuksia

oppositio toi viime syksynä voimakkaasti esille sen että me olemme neuvotelleet arvopaperiasetukseen poikkeuksen meidän ei tarvitse hyväksyä hallintarekisteröintiä me korjasimme ministerin vääriä tietoja

sillä saadaan pikaisesti tämäkin kiista ratkaistua

puunjalostusteollisuus on supistanut tuotantoaan suomessa merkittävästi eikä se ole pyrkinyt tuomaan tilalle korvaavaa tuotantoa

mitä teidän esikuntanne on vaatinut yleisradiolta tämän uutisoinnin yhteydessä

oulun yliopisto on ensimmäinen yliopisto joka uuden yliopistolain mukaisesti nimesi hallituksen

aivan lopuksi

arvoisa rouva puhemies

kyllä se ministeri katainen niin on että ne pienyrittäjät jotka muutaman hengen palkkaavat joita vasemmisto haluaa tukea eivät ole niitä jotka tällä isotuloisten listalla ovat

keskusta vihreät ja rkp ovat aikaisemmin suhtautuneet kriittisesti ydinvoiman lisärakentamiseen

ilmiselvästi olisi tarvittu hallituksen aktiivisuutta jotta tuotantolinjoja sulkevat yhtiöt olisi saatu investoimaan korvaavaan biopohjaiseen tuotantoon

me kannatamme sitä että entistä enemmän tulee porkkanoita työttömyysturvaan mutta me emme hyväksy sitä että työttömiä jotka ovat nyt jo köyhiä köyhyytetään entistä enemmän

tässä hallituksessa on puolet ulkopuolisia ja se otsikoitiin tekniikka talous lehdessä seuraavasti

nimittäin jos on pelko omasta perheestä oman perheen tulevaisuudesta kotouttamista helpottaa se että perhe on kasassa

nyt kun käydään palkkaneuvotteluita niin yksi keino samapalkkaisuuden edistämiseen on samapalkkaisuuserät ja pienipalkkaerät samalla tavalla kuin euromääräiset korotukset kun ne tasaavat tuloeroja

myös kansan enemmistö vastustaa ydinvoiman lisärakentamista

ja se on selvää että arvopaperikeskusasetus pitää laittaa voimaan mutta se mitä me kritisoimme on se että haudatuksi ja kuopatuksi luvattu hallintarekisteröinti tai omaisuuden piilottelu ollaan tuomassa nyt tällä esityksellä takaportin kautta ja tämän takaportin me haluamme tukkia

tällä hetkellä pohditaan voisiko draaman sisällyttää tässä tuntijaossa osaksi äidinkielen ja kirjallisuuden opintoja ja sitä kautta pystyttäisiin luomaan kouluissa sellaista henkeä sellaisia puitteita joissa pystytään kohtaamaan entistä paremmin ongelmia erilaisuutta ja yhdessä tekemään ja yhdessä oppimaan

sen sijaan isotuloiset käyttävät veroparatiiseja joihin pääministeri vanhanen ei halua puuttua

on huolehdittava siitä kun monilla maahanmuuttajilla ja turvapaikansaajilla on koulutus omasta maasta miten voidaan mahdollisimman nopeasti muuntokouluttaa niin että he pääsevät omaa koulutustaan ja osaamistaan vastaaviin töihin

minä olen joskus laskenut että kun tulin valituksi ministeriksi en enää kävele metroasemalle aja metrolla eduskuntaan tai kävele tänne siinä useita kilometrejä päivässä ihan normaalia hyötyliikuntaa jäi pois

lisäksi on epäselvää miten muut huonossa taloudellisessa tilanteessa olevat euroalueen maat kuten espanja ja portugali ovat mahdollisia hoitamaan osuutensa kreikan lainasta

jos suurilla yrityksillä ei ole moraalia eikä vastuuta työntekijöistä on valtion pantava ne vastuuseen

jos pääomien mukana oltaisiin juoksemassa suomesta ulos niin luulisi että venäjän juna olisi täynnä dollari ja eurosalkkujen kanssa pakenevia ihmisiä

eli miten saadaan työnantajat kannustamaan työntekijöitä vaihtamaan siitä autosta polkupyörään kävelemiseen joukkoliikenteeseen

toivoisin että edustaja hoskonen olisi sillä linjalla millä esimerkiksi keskustan edustaja anttila oli vielä viime syksynä sanoi että tätä ei pidä edistää ja edustaja turunen talousvaliokunnan puheenjohtajana on ollut hyvin kriittinen julkisuudessa tätä nykyistäkin esitystä kohtaan

tosiasiassa kysymys on siitä että hallitus ja ministeri katainen eivät selvästi halua puuttua siihen että tämä isotuloisten joukko on etuoikeutettu epäoikeudenmukainen sellainen etuoikeutettu ryhmä yhteiskunnassa

suhdanteista aiheutuvia ongelmia on pyrittävä hoitamaan muilla keinoin kuin lomautuksilla

arvoisa puhemies

tämä ei ole ensimmäinen kerta kun tässä salissa joudutaan keskustelemaan siitä miten nato haukkojen lailla on milloin pääministeri stubb milloin puolustusministeri haglund liihotellut kansainvälisillä areenoilla

ydinvoimaa halutaan rakentaa vientiin jolloin kuluttajien sähkön hinta nousee eurooppalaisen sähköpörssin myötä

tämä voi johtaa siihen että itse asiassa jos suomi kuuliaisesti maksaa oman osuutensa niiltä osin jotka lähtevät mukaan pelastusoperaatioon suomen potti tulee vielä selvästi kasvamaan

jos kuntoilumahdollisuudet ovat työpaikan yhteydessä tai välittömässä läheisyydessä kynnys liikkua työpäivän jälkeen käydä kuntosalilla on paljon pienempi kuin jos on se ajatus että ensin pitää tehdä erillinen ponnistus sen eteen

ja kaiken lisäksi vielä toinen kysymys on se että pääomatuloja ei ainoastaan pääomista nosteta vaan myös aivan tavallisesta työstä josta pitäisi maksaa palkkaa

ei voi olla aivan sattumaa että kaikista kansainvälisistä lehdistä tulee sama viesti viesti että suomen pääministeri jonka ulkomailla ehdottomasti ajatellaan tuovan esiin suomen kannan viestittää että suomi on kovaa vauhtia menossa natoon

pääministeri matti vanhanen

miten on mahdollista että hallitus on päättänyt esittää lupaa kahdelle uudelle ydinvoimalalle ja miten ydinvoimakriittiset puolueet voivat tukea myrkynvihreänä säteilevää hallitusta

palkkatyöstä

selkeästi julkisuudessa olleesta kirjeenvaihdosta käy ilmi että esimies on ilmoittanut että kataisen esikunta käy kuumana kannattaa olla varovainen

mihin toimiin te pikaisesti ryhdytte ja hallitus ryhtyy jotta tähän laillistettuun veronkiertoon jossa tavalliset työtulot nostetaan pääomatuloina puututaan ja se estetään

vuokratyöläisten takuupalkasta on säädettävä lailla

nyt tuli kansainvälisten lehtien kautta viesti että seuraavalla hallituskaudella nato on paljon todennäköisempi kuin nyt

siihen tarvitaan mukaan työ ja elinkeinoministeriötä siihen tarvitaan mukaan liikenne ja viestintäministeriötä siihen tarvitaan sosiaali ja terveysministeriötä